se että nyt vielä ministeriö vahvistaa maakuntakaavan johtaa erittäin hitaaseen ja jäykkään rakenteeseen

suomessa kauppapaikat ovat niukka resurssi mikä on osittain johtanut siihen että päivittäistavarakaupassa kaksi suurinta ketjua hallitsee aivan poikkeuksellisen suuren määrän volyymista

näyttää myös siltä että keskustoihin isojen kauppaliikkeiden sijoittaminen ei ole yksinkertaista

aamulla ehkä neljän viiden aikaan käynnistyvä tavaroiden tuonti rekoilla tai kuljetuskalustolla häiritsee naapurustoa ja elintarvikeliikkeiden häiriöt ovat yleisiä

kartellinomainen toiminta on johtanut siihen että suomalainen kuluttaja maksaa ylihintaa sen takia että kilpailua on vähän

yksi on pienen tuurin kunnan suuri kauppa vesa keskisen kauppa joka on kyläkaupan nimellä mutta on paremminkin ehkä matkailunähtävyys kuin varsinainen myymälä

sen lisäksi samaan kategoriaan sisältyvät ikean myymälät joihin minun tekisi mieli laskea myös haaparannan puolella oleva lappia palveleva myymälä johon normaali suomalainen asioitsijakin joutuu paremman puutteessa turvautumaan

toivon että sisäministeriö ottaa tämän asian vakavasti ja korjata arvoisa herra puhemies

meripelastus on tärkeä osa yleistä turvallisuutta ja suomen saaristo on varsinkin ulkomaalaisille veneilijöille erittäin haasteellinen

itse asiassa seudullisia myymälöitä jotka ulottuvat kuntarajojen yli ei juurikaan ole ja luulen että kokonaislukumäärä jää alle kymmeneen

kauppaa ei suomeen perusteta ilman selviä kustannuslaskelmia ja niitä perustetaan niin paljon että vääriä investointeja tehdään aika harvoin

yleiskeskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaiset ta lakiehdotus se pohjautuu vapaaehtoistoimintaan

pahimmillaan pelkään että täällä laki joka tultaneen hyväksymään joudutaan vielä parsimaan kokoon jotta suomalainen elinkeinoelämä voisi uudistua ja hintataso palveluissa ja kaupan tarvikkeissa tuotteissa olisi lähempänä sitä mitä sen kuuluisikin olla

palaisin hieman hyvin yleisesti esitettyyn väärinkäsitykseen ettei yhteisövero tai pääomaverotuotto palautuisi myös kunnille

siinä on vain tasausjärjestelmä joka varmaan juontaa siltä ajalta jolloin pääoma ja yritystuloista laskettu voitto kohdistui vain siihen kuntaan jossa yhtiön pääkonttori on

kyllä se on varmaan tarkoituksenmukaista että valtio jakaa nämä tulot kunnille siten että kaikki myös heikompiosaiset kunnat pääsevät kohtuudella osingolle ja vastaavasti aivan parhaimmat kunnat joutuvat luopumaan osasta

ensinnäkin voisi sanoa että kuluttaja joka mahdollisesti jonain päivänä tarvitsee palveluja tuskin vastustaa sitä että palvelu olisi saatavilla

mutta nämä kausaaliketjut ovat paljon monimutkaisempia ja saattaa olla niin että jos pakotetaan aukioloon niin ei se välttämättä olekaan auki

ensimmäinen asia joka tässä varmasti on havaittava on että liikkeiden sanoisinko suhteelliset edut eivät ole symmetrisiä

vaikka valiokunnan perusteluissa aivan oikein todetaan että eräissä tapauksissa haja asutusalueilla laajakaistaverkon käyttö on vähäistä se saattaa kuitenkin keskittyä sellaisiin tilanteisiin joissa se verkon käyttömahdollisuus on erittäin tärkeä turvallisuuden kannalta

kassatoimintahan näissä päivittäistavarakaupoissa pohjautuu lasersäteeseen ja viivakoodiin joissa ei juurikaan varsinaista osaamista tarvita ei asiakkaalle juuri jouduta kertomaan tuotteiden ominaisuuksia tai tekemään mitään sellaista mikä palvelumyymälöissä on tyypillistä

teknologia koko ajan tuo markkinoille uusia menetelmiä ja siinä mielessä kansalaisten asuminen mahdollisimman pitkään omassa kodissaan haja asutusalueella on seurauksena mahdollista jos laki niin kuin on ehdotettu saadaan toimimaan puolueettomasti

se että näihin korkea asteisiin teknologioihin pohjautuvat metsän lopputuotteet olisivat pahasta ei tietenkään pidä paikkaansa mutta niille riittää raaka ainetta vaikka kuinka paljon

oletan että henkilö joka ostaa silmälasit edellyttää että myyjä on perillä näköön liittyvistä asioista ja hän saa luotettavaa palvelua johonka voi nojata että on oikein hänen kannaltaan valitut lasit ja niin edelleen

sen sijaan sellua joka käy hyvin kaupaksi maailmanmarkkinoilla samoin kuin kartonkia tietysti kannattaa tehdä niin kauan kuin se on kannattavaa liiketoimintaa mitä se juuri tällä hetkellä ainakin on

erikoisliikkeen palvelutehtävään vaaditaan siis asiantunteva henkilö joita erikoisliikkeessä ei ole samassa määrin useimmiten vain omistaja tai ehkä yksi apulainen korkeintaan pari jolloin tilanne työntekijän ja omistajan kannalta on täysin toisenlainen

yleiskeskustelu uskonto

tuen lämpimästi hanketta

hänen velvollisuutensa olisi siis venyä käytännöllisesti katsoen kaikkina päivinä uuden lain mukaan myös usein sunnuntaina palvelemaan asiakkaita

jos ajatellaan sitä että on ison kaupan erikoismyymälä joka on päivittäistavaraliike niin todennäköisesti sinne ajautuu sellaisia asiakkaita jotka tarvitsevat täyden myös rus plus

kahden suomen kansalaisen välisen pimeän työn määrä olisi helposti vähennettävissä sillä periaatteella että nämä velvollisuudet jotka syntyvät palkanmaksusta saataisiin yhdelle lomakkeelle jolla voisi maksaa yhtä hyvin palkan veroennakonpidätyksen sosiaaliturvamaksut ja eläkemaksut

näistä on tehty tällä hetkellä niin monimutkainen yhtälö että sellainen henkilö joka satunnaisesti teettää toisella työtä ei yleensäkään halua ryhtyä näihin hallinnollisiin toimenpiteisiin vaan välttää tätä kautta koko veron määrän

julkisuudessakin on esiintynyt juridista pohdintaa entisen tapion roolista

nyt käsitykseni mukaan se on kyllä osittain tai kokonaan katoamassa minkä seurauksena sitten haja asutusalueella oleva lähimyymäläverkko kyllä vääjäämättä supistuu

kun suomen laki takaa yhdistymisvapauden ja myös vapauden olla yhdistymättä niin metsänhoidon alueella ei ole oikein suopeasti nähty sitä että metsänhoitaja jää tapion ulkopuolelle

nyt tehty muutos mahdollistaa suurempaa harkintavaltaa yksittäiselle metsänomistajalle ja siinä mielessä asia saa juridisesti kantavamman

yleiskeskustelu

sen johdosta tulisi tähän lakiin mielestäni laatia yksi pykälä joka suojaisi näiden erikoisliikkeiden vuokraoikeutta siten että kun aikanaan vuokrasopimus tulee uudelleen katkolle aikaisemmalla vuokramiehellä olisi samoilla ehdoilla kuin joku kolmas on valmis tekemään oikeus jatkaa vuokrasopimusta

tämä suojaisi olennaisesti tämän erikoisliikkeen omistajan ammatinharjoittamista koska jos hän joutuu näistä tiloista pois käytännöllisesti hän menettää huomattavan mahdollisuuden jatkaa omaa elinkeinoaan

japani joutui aikanaan deflaatioon

yksittäin otettuna aina saadaan riittävä nykyisen menon puolustajajoukko joten uudistus jää tekemättä

tarkemmin katsottuna ne ovat kuitenkin elinkeinonharjoittajia jotka eivät ole palkanneet eivätkä tule palkkaamaan jos suinkin voivat olla ilman ulkopuolista työvoimaa

se ei paranna suhteellista kilpailukykyä koska inflaatiota ei käytännöllisesti katsoen euroalueella ole eikä siinä mielessä ole saavutettu mitään mitä ei ennen olisi

pahimmillaan olisi vain saatu kovilla työmarkkinapäätöksillä siis ylikorkeilla palkankorotuksilla tai tesin sisältökysymyksillä nykyistäkin tilannetta entistä vaikeammaksi

hallitusohjelmassa ehdotetut karsinnat ovat varmasti yksipuolisia tai ainakin kotimaisin voimin aikaansaatavia päätöksiä mutta niin voisi kasvukin olla

se jättää pääoman myös valtion riskillä olevan verosaaman yrityksen kasvuun ja siten vauhdittaa kasvua aivan toisella lailla kuin suomen verokohtelu

ei tällä yhteisöveron muutoksella joka suomessa tehtiin näissä olosuhteissa ole paljoa merkitystä koska yritysten tulokset joista yhteisövero maksetaan ovat aika vaatimattomalla tasolla mutta kasvun ja lainoituksen ja kaiken tämän kannalta viron veromalli on todella tehokas

pääoma tällä hetkellä on harvinaisen halpaa en muista sen koskaan omana elinaikanani olleen näin edullista ainakin numeraalisesti pääoma on lähes nollakorolla

voi olla että on ollut sellaisia hetkiä jolloin inflaatio on ollut suurempi kuin korkokanta jolloin itse asiassa inflaatio on syönyt pääomaa ja sillä lailla se on ollut edullista käyttää

arvoisa puhemies

täällä ed

salo puuttui pukaron paronin tilanteeseen joka on täältäpäin mennessä ennen kouvolaa pieni kylä jossa paikallinen yrittäjä on rakentanut tienvarteen menestyksellisen taukopaikan joka palvelee myös merkittävällä tavalla sen alueen väestöä

porvoon lähistölle rakentui niin sanottu kuninkaanportin alue josta tällä hetkellä on valitus vireillä siitä että sinne ei saanut laittaa elintarvikeliikettä

paikalliset yrittäjät jotka ovat siellä niin sanottua tilaa vievää kauppaa ryhtyneet pyörittämään ja kiinteistösijoittajat jotka ovat rahoittaneet ovat aika ihmeissään

kilpailukykyyn siis vaikuttaa tehtyjen työtuntien määrä tietysti tuottavuus

tuottavuus kasvaa hitaasti yksittäisenä toimenpiteenä mutta siihenkin työtuntien määrä vaikuttaa välillisesti koska silloin on enemmän käytettävissä aikaa tuottavuuden parantamiseen ja tuotekehitykseen

sitä on monen mielestä varmaan syytäkin ja mahdollistakin alentaa mutta ei se kenellekään välttämättä miellyttävää ole

vanhan kaupungin osalta on tietysti jo kulttuurihistoriallisesti ihan mahdotonta ajatella sen sijoittumista

pitkäaikaisena kunnan luottamushenkilönä tiedän että vaikka tässä salissa tehtäisiin mikä päätös tahansa niin keravan valtuustossa ne jotka ovat julkisella sektorilla töissä pitävät huolen että se norminpurku ei niin vain käykään

se tarkoittaisi samaa kuin helsingissä joka on huomattavasti nuorempi kaupunki vanhan kirkon hautuumaa jakaisi kaupungin kahtia

usein meillä suomessa viitataan siihen ja olemme siitä varmasti ylpeitä siitä että olemme vakaa maailman mittakaavassa vakaa valtio mutta world economic forumin tutkimus jossa suomalaiset pärjäävät varsin hyvin ei ole ollut aiemmin eikä ole ilmeisesti jatkossakaan kovin voimakkaassa korrelaatiossa kansantalouden kasvuun

sen sijaan perintöverolla on joka ruotsissa muutettiin myyntivoiton verotukseksi joka jättää yrityksen kasvumahdollisuuden ja vieraan pääoman saantimahdollisuuden aivan toiselle tasolle

jos ajatellaan sitten sen alueen väestöä niin se joutuu tällä hetkellä pyörimään porvoon kaupungin liikennevaloissa ja voisin kuvitella että liikennevaloissa myös ilmastopäästöt ovat paljon suurempia kun odotetaan valojen vaihtumista

nyt tehdyssä hallitusohjelmassa on lievä kevennys niin sanotun tulolähdejaon osittainen parannus ruotsin malliin mutta kyllä sitä ruotsissakin on selvästi vielä taitavammin väännetty

verotus

kun naapurimaassa virossa käytetään viron veromallia edellisessä taantumassa suomeen otettiin käyttöön avoir fiscal eli yhteisöveron hyvitysjärjestelmä joka muutamassa kuukaudessa pani yritystoiminnan käynnistymään ihan toisella vauhdilla kuin aikaisemmin erittäin korkea progressio

myös valtion verotulot yhteisöveron osalta nousivat nelinkertaisiksi vaikka vm ilmoitti etukäteen että verokertymä supistuu

olen henkilökohtaisesti huolissani riittävätkö hallitusohjelmassa olevat toimenpiteet vientiyhtiöiden kilpailukyvyn kannalta olennaisten asioiden parantamiseen

epäilen että joudumme vielä vuoden kahden kuluttua parantamaan toimintaedellytyksiä jotta pärjäisimme paremmin saksan markkinoilla ja kauppatase saataisiin jälleen positiiviseksi

se käytännössä tarkoittaa että siitä tulee yleisen palvelun periaatteen mukainen palvelu jolloin voisi kuvitella että niin sanottu postin yhden päivän tai yhden yön yli oleva yleisen palvelun luokittelun mukainen kirje tavallaan menettää osan merkityksestään

voitaisiinko jatkossa ajatella myös että niin sanottu varhais ja päiväkanto yhdistettäisiin jolloin kustannustehokkuutta ja järkevyyttä saataisiin päivittäiseen postiliikenteeseen

ilmastonmuutosta on pidetty merkittävänä uhkana joka järkyttää kansantuotteen kehitystä mutta suomen kannalta asian voisi nähdä myös merkittävänä mahdollisuutena

ilmeistä on että ensimmäistä kertaa maailmassa globaalisti julkinen valta eri maissa yhteistyössä muiden julkisten valtojen ja orgaanien kanssa luo todella laajat pitkäaikaista kasvua luovat markkinat ennen kaikkea ilmasto ja energia alalle

viimeiset kaksi pääomaverouudistuksen muutosta ovat palauttaneet siirtymisen vähin erin vaikeaksi koetusta avoir fiscalista kaksinkertaiseen ja progressiiviseen pääomaverotukseen

onko suomella tässä todella mahdollisuus

mielestäni on

investoinnit ovat pienempiä kuin poistot

se tarkoittaa sitä että kansantalouden kapasiteetti ei voi kasvaa kovin nopeasti ainakaan pariin kolmeen vuoteen merkittävästi koska investointien rakentaminen valmiiksi vie aikaa

me olemme joutuneet käyttämään energiaa huolellisesti ja muutaman kerran vuodessa joudutaan nyky yhteisöissä myös siihen sanoisinko toivottuun tilanteeseen että huoneistoja joudutaan jopa jäähdyttämään

se että kaikki ryhtyisivät miettimään mitä voitaisiin nykyisellä koneistolla tehdä paremmin edellyttäisi todennäköisesti avoir fiscalin kaltaista järjestelmää

meillä on myös sellainen insinööri ja osaajajoukko joka soveltuu hyvin uuden teknologian tuottamiseen ja tuotekehitykseen

päinvastoin kuin lääketieteessä jossa yksittäisen tuotteen kustannukset ovat suuret ennen kuin se on kaupallisesti käytössä ilmasto ja energia alalla yksittäisten tuotteiden tuotekehitykset voivat olla varsin pieniä mutta suomelle sopivan kokoisia

se järjestelmä on yksinkertaisuudessaan sellainen että jos yritys tekee voittoa mutta yrityksen voitto jää kokonaan yritykseen käyttöön eivätkä omistajat ota sieltä osinkoa tämä niin sanottu voittoon kuuluva osa jää käytännössä yrityksen riskipääomaksi ja myös käyttöpääomaksi

me emme pysty ottamaan kovin montaa miljardiluokan tuotekehityshanketta mutta tähän toimialaan ilmastonmuutokseen liittyviä pystyisimme varmasti samanaikaisesti hoitamaan jopa tuhansia jolloin se todennäköisyys että joukosta löytyy helmiä kasvaa merkittävästi

eli itse asiassa valtio välillisesti ottaa kantaakseen riskin mutta kun asia lasketaan loppuun niin kasvava yritys yleensä palkkaa lisää väkeä eli juuri se mitä täällä on kovasti toivottu

voisin myös kuvitella että kaikissa näissä hankkeissa aika suurella todennäköisyydellä jalostetaan metalleja muoveja komposiittimateriaaleja sekä tietokoneisiin liittyviä ohjelmia ja niiden palveluvaiheita

viron veromallia on julkisuudessa käsitelty aika kielteisesti mutta minusta kun laskee sen viideltä tai jopa kymmeneltä vuodelta havaitsee nopeasti että virolainen yritys varsinkin kasvualoilla pystyy käyttämään kasvuun tuntuvasti enemmän pääomaa ja omaamaan niitä toimialoja joita täällä muun muassa edustaja kasvi tässä toivoi

näissä ja varsinkin silloin kun kaikki nämä edellä mainitut tuotannontekijät yhdistyvät suomi on ollut varsin kilpailukykyinen ja on meillä myös jonkin verran yrityksiä jotka ovat saaneet jopa maailmanlaajuista arvostusta osakseen

jos se viedään listaamattomilta yrityksiltä pois on aika epätodennäköistä että jostain muualta kuin omistajan taskusta tai yrityksen tuloksesta sinne syntyisi lisää käyttöpääomaa

ajatelkaamme vaikka erilaisiin ilmastonmittausjärjestelmiin erikoistunutta vaisalaa tai sitten dieselpolttomoottorikäyttöisiin voimaloihin erikoistunutta wärtsilää

pörssiyritykset tai first north listalla olevat jotka ovat hakeutumassa pörssilistalle kasvuhakuisia yrityksiä sinänsä joilla on hyvä liikeidea on laskettava tästä joukosta varmasti pois

silloin kun on niukimmat ajat myös olemme onnistuneet kehittämään jopa häkäpöntön jota nykyaikaisesti voisi muokata sähköautoksi

näin ollen voisin kuvitella että ainakin tuotekehityspuolella meillä on kaikki edellytykset toimia kilpailukykyisesti ja saavuttaa kansainvälistä mainetta ja luoda uusia vientituotteita

jos tätä listaamattomien yhtiöiden verokohtelua ei käsitellä pidän erittäin todennäköisenä että suomi on pitkään tällaisessa hitaan kasvun vaiheessa koska ei ole syytä työllistää vaan pääoma löytää riskittömämmän yhtä hyvin tai paremmin tuottavan kohteen varmemmista sijoitusratkaisuista kuten kiinteistöistä tai jopa täällä mainitusta metsästä

suomi on kuitenkin maa jossa tämäntapaisten yhteiskunnallisten innovaatioiden läpivieminen on yhdellä kielellä ja yhdellä kulttuuritaustalla paljon helpompaa kuin laajemmissa ja heterogeenisemmissa maissa

se että poliittisesti pystyttäisiin tässä tilanteessa keventämään listaamattomien yhtiöiden verotusta ei välttämättä ole helppo asia mutta työllisyyden parantamisen kannalta se on mielestäni ainoa kestävä ratkaisu jolla suomen kansantalouden apatia saadaan loppumaan ja yritykset omistajat tekemään kansantalouden ja meidän kaikkien kannalta mielekkäitä työllistäviä päätöksiä

arvoisa herra puhemies

tuntuu jotenkin epäloogiselta se ajattelu että täällä oltaisiin erityisen huolestuneita siitä että kunnan ja kaupungin intressissä ei olisi nimenomaan pitää keskustoja elävinä ja rakennettuina ja toimivina

kunnan keskustaan useimmiten ovat sijoittuneet kunnan tärkeimmät rakennukset palvelupisteet ja myös yksityinen varallisuus kiinteistömuodossa on kasaantunut niihin

kaikki kunnat omaavat myös kaavoituksesta vankan otteen jolloin kunta aloitteellisena pystyy ylläpitämään sellaista kaavoituspolitiikkaa jota se haluaa ja jonka se näkee tarkoituksenmukaiseksi ja joka edelleen kehittää keskustoja

sen sijaan voisi sanoa että tällä nykyisellä ehdotuksella kyllä saatetaan tehdä tämän keskustan edelleenrakentaminen erittäin hankalaksi koska jos ei muuallekaan voi rakentaa eikä keskustaan voi rakentaa niin kyllä tässä stagnaatio oman kunnan ympäristössä on aika helppo

arvoisa herra puhemies

lyhyellä tähtäimellä katsottuna aika surullista on se että teollinen tuotanto supistuu viennin osuus bktsta kasvaa työllisyys heikkenee suomen kilpailukyky rapautuu

aki kangasharju nordean pääekonomisti muutama viikko sitten kirjoitti päivälehdessä aika tylyn arvion

elinkeinoelämän kokonaistuotanto bkt muodostuu tietyistä komponenteista

yksi on työtuntien määrä